hänen elämänsä ongelma on nyt se miten hänelle käy tämän puolen vuoden aikana koska hän ei tämän lastenhoidon järjestämisen takia ole saanut sitä apua kunnasta mitä pitäisi joustavasti saada jotta hän olisi voinut mennä ammatilliseen kuntoutukseen nyt heti vuodenvaihteen jälkeen vaan hän joutuu syksyllä sen järjestämään

sen takia on hyvä että tästä on arvoisa puheenjohtaja ahde ponsi mutta se olisi voinut olla paljon räväkämpi ponsi kyllä

hyvä että se on edes näin mutta se voisi olla määräävämpi jotta tässä asiassa tosiaan tapahtuisi jotain eikä niin että me vaan toteamme näitä kaikkinensa

en mene tähän sen enempää mutta halusin tämän signaalina antaa että me emme näitä lakimuutoksilla pelkästään koskaan saa kuntoon vaan tähän täytyisi aina jotenkin liittää mukaan se että tämä laki on minimi ja sitten täytyy olla jotain muuta semmoista mittaria mukana jonka kautta yksilöidyissä tapauksissa mennään pitemmälle tutkitaan paremmin ja autetaan ennen kaikkea näitä ihmisiä

ennakkovaikuttamisen merkitystä ei voi kylliksi korostaa

minä perustelen tätä vähän lähemmin

komission esityksiä ei sovi jäädä odottelemaan

minä olen niin kauan ollut mukana tässä työssä että minua häiritsee se että näitä niin sanottuja väliinputoajia löytyy harvakseltaan mutta niitä löytyy koko ajan

toinen on se että tiedän perheitä jotka viimeisen kahden vuoden aikana ovat ministeri vapaavuori helsingistä etsineet kerrostalosta asuntoa johon voisi päästä liikkumaan pyörätuolilla täysin esteettömästi

jäin vähän tätä otetta miettimään että onkohan tässä nyt välttämättä ihan oikein katsottu kaikki mihin siellä taloudellisesti on investoitu ja mihin ei kun mietinnön mukaan kerrotaan että silloin kun hoitotakuulainsäädäntö tuli voimaan siinä oli huomattavia lisämenoja

siinä jotenkin sen ongelman ydin on se että he eivät ole kohdanneet kentällä ketään ammattihenkilöä joka olisi osannut sanoa että tässä yhteydessä täytyy ottaa työeläkevakuutusyhtiöön yhteyttä nyt teidän täytyy mennä kelaan tämä on semmoinen joka menee kunnan kautta ja tämä on sitten taas semmoinen ongelma joka menee jotain muuta reittiä pitkin

suomen eu kantojen huolellinen valmistelu antaa linjauksille vahvan parlamentaarisen selustan

edes töölöstä jossa on uusia rakennuksia niin lukuun ottamatta täysin vastavalmistuneita rakennuksia semmoisia kuulemma ei löydy oikein mistään

aina on portaita tai liian kapeita hissejä jonkun verran

arvoisa puhemies

edes tähän meidän eduskuntamme päärakennukseen tullut uusi sisäänkäynti ei ollut täysin liikuntaesteetön tietyistä asenteista johtuen vaikka tilanne vähitellen paranee

on tietenkin aivan selvä asia vähän yli nelikymppinen mies jolla oli aika suuri haave muuttaa kuorma autonkuljettajan ammatti sähköasentajaksi hän oli datanomi peruskoulutukseltaan kaikki valmiudet on olemassa että kunhan tämä pieni sorvausliike saataisiin kuntoon niin kaikki menisi kohdalleen

ne on varmaan menneet ylitöihin ja kaikkiin tämän laatuisiin asioihin sairauspäivärahakorvauksiin mihin tahansa mutta tätä olisi voinut ehkä vähän avata toisella lailla mihin se menee

mutta järjestäkää tämmöinen kokeilu jossa istutte edes puoli päivää pyörätuolissa ja kokeilette fyysisesti miltä se tuntuu

ihmeellisen iso summa se oli

kun tehdään enemmän töitä sehän maksaa enemmän mutta toisessa puntissa on ollut se kuinka paljon sitten työkyvyttömyyspäiviä pystyttiin ehkäisemään kuinka paljon nopeammin ihmiset tulivat terveiksi kuinka paljon parempi työkyky heillä säilyi

unionin tulee olla globaali arvojohtaja ja suunnannäyttäjä myös ympäristökysymysten demokratian ihmisoikeuksien ja kehitysyhteistyön saralla

ja koko tämä toinen puoli siis se terveyshyötyanalyysi tai terveystaloustiede varmasti kannattaisi tässä jatkossa vielä jotenkin ottaa paremmin käyttöön

on tärkeää että selontekoon on kirjattu tavoitteeksi että suomi haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa olla aktiivinen ja aloitteellinen unionin kehittäjä

silloin jokainen eurooppalainen pääsee päättämään euroopan unionin tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

mutta suuri kysymys on tietysti missä järjestyksessä näitä asioita toteutetaan

toivon että ministerit kertoisivat kantansa hänen mielipiteisiinsä

hän sanoo ensinnäkin että itämeren pelastamisesta hän on ehdottomasti sitä mieltä että se pitää pelastaa ja nimeää itämeren törkykuormittajiksi puolan maatalouden kaliningradin pietarin ja itämeren itärantojen muut jäteveden päästäjät

sen sijaan hän sanoo että suomalaisponnistelut eivät valitettavasti saa ihmeitä aikaan vaikka lopettaisimme kaikki maatalouden teollisuuden ja asutuskeskusten päästöt ja päättää kirjoituksensa sanomalla

arvoisa puhemies

käytän puheenvuoroni tästä kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksesta sen takia että tämä on lähetekeskustelu luonteeltaan ja minulla on kaksi eri asiaa joista toivoisin että valiokunta voisi niitä mahdollisesti sitten keskustelussaan ja työssään tutkia

jos jotain haluamme tehdä panokset kannattaa suunnata syvänteiden hapettamiseen tai itämeren itärannikon päästöjen vähentämiseen suomen eteläpuolisissa maissa

arvoisa puhemies

miten ministerit te tämmöisiä puheita kommentoitte

sinänsä tämä toimintakertomus on ihan asiallinen ja hyvä

siitä en nyt tässä oikeastaan puhu lainkaan mutta siitä kyllä puhun että miten tämä iso organisaatio sitten aistii kaikkia niitä asioita mitä kelan rahoittaman toiminnan eri osasektoreilla tapahtuu

turvataan pelastuslaitosten toiminta ja palvelukyky pelastushenkilöstön epäedulliseksi muuttuneen ikärakenteen vaikutuksien varalta muun muassa

tarkistamalla pelastushenkilöstön mitoituksen ja rakenteen perusteet sekä yksiköiden ja tehtäviin liittyvät suorituskykyvaatimukset

minä otan kaksi asiaa puhemies harkitusti tässä esille

toinen on reumasäätiön sairaalan kohtalo ja toinen on sitten ihan moderni asia taksikuljetuksiin liittyvä seikka

hallitus ratkaisee pelastushenkilöstön eläkeikäkysymyksen

siis täällä lukee sana ratkaisee jolloin luulisi arvoisat edustajat että esimerkiksi tämän päivän keskustelun on pakko vaikuttaa siihen

työntekijöiden korkea osaaminen luovuuteen kannustava ilmapiiri työhyvinvointi ja toimivat työmarkkinat ovat tärkeitä kansallisia menestystekijöitä

työelämää kehitetään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa siten että joustavuus ja turvallisuus muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden

minusta sitä kannattaisi teidän valiokunnassa kyllä miettiä

minä en ole puolustamassa sitä että reumasäätiön sairaala olisi kokonaisuutena pitänyt säilyttää mutta avoimesti haluan sanoa sen että minua hyvin paljon ihmetyttää ja suorastaan ärsyttää se että tämän ison sairaalan sisällä oli maailmanlaajuisessa mittakaavassa osaamiskeskus joka koski lapsireuman kirurgista hoitoa

tämä on tosi haasteellinen tehtävä nyt tämä palomiesten eläkeikä myöskin työelämän kehittämistä silmällä pitäen

jos kuulitte tarkasti niin siinä imaistaan mukaan myöskin työmarkkinajärjestöt ja minusta siltä puolelta tässä on ollut liian vähän nyt rakentavaa ehdotusta ja kantaa

toivon että saatte palomiesten kaksi erillistä järjestöä toimimaan keskenään tässä asiassa te jotka haluatte ratkaista tätä ja myöskin muutenkin työmarkkinajärjestöt mukaan tähän puuhaan

se on monitieteellinen yksikkö ja sen perustaminen muualle on varmasti niin vaikeata että se ei todennäköisesti koskaan tulekaan perustettua

minulle on tullut semmoinen käsitys että nämä runsaat puheenvuorot joissa aika hyvin on tätä eri puolilta valotettu kaikki pitävät sisällään nyt sen saman asian joka on hallitusohjelmassakin että tämä pitää ratkaista ja sitä saavat edeltää jonkinlaiset selvitykset mutta tämmöisen pyörittämisen pitäisi nyt loppua

sen yksityiskohtia varmaan ei teidän tässä tutkimuksessa kannata nyt lähteä penkomaan mutta miten toisin sanoen tiedot teille tulee niistä yksiköistä joiden tulorahoituksen hyvin suuri osa on kiinni siitä miten kansaneläkelaitos rahoituksessaan ja taustaomistuksessaan näihin asioihin suhtautuu

nurmen lakialoitteeseen niin kuin kaikki muutkin puhujat täällä ovat yhtyneet ja tulin tänne eteen puhumaan vaan sen takia että tämä koko ongelmatiikka on varmaan alku kaikenlaisille muillekin ongelmille joita meidän yhteiskunnassamme on

työtä pidetään erittäin raskaana silloin kun näissä varsinaisissa etulinjan palomiestehtävissä toimitaan ja sehän pitää täysin paikkansa

on merkillistä että tämä toimintakertomus ei siitä mainitse millään lailla sanaakaan vaikka kaikki reumatautien hoito oli vielä viime vuonna keskitetty erityisvaativalla tasolla ja erikoissairaanhoidon tasolla reumasäätiön sairaalaan heinolaan

ne voidaan sieltä tarkemmin etsiä vaikka uudelleen tässä esille mutta sen tarkemmin ei palomiesten yleistä ammatillista vaatimuskykyä tarvitse selittää

tämä on ihan varmasti jonkinlainen lisätuki meidän koulumaailmaan ja syyt ovat siis sangen syvällä tässä asiassa kun meidän täytyy eräässä mielessä aivan normaalista elämän asiasta puhua täällä ja sitten kauhistella kukin omalla tavallamme sitä

jos on mahdollista arvoisa valtuutettujen puheenjohtaja niin valiokuntakeskustelussa tätä mahdollisesti voisitte vähän penätä ja tutkia

se onko tässä varsinaisesta työkyvyttömyydestä kysymys on aivan toinen asia ja näissä meidän edustajien joskus kannattaisi kyllä miettiä miten me sanamme asetamme

se on suomalaisten kannalta enemmän kuin tärkeä asia

sitä paitsi siinä on toinen seikka joka on minulle nyt myöhemmin vasta selvinnyt

kela lopetti kuntoutuslähetteiden lähettämisen heinolaan ja virallinen selostus julkisuuteen oli se että se oli kilpailutuksen tulos

tänään juuri olin tapaamisessa jossa kerrottiin siitä miten uusi lastensuojelulaki on huonosti lähtenyt toimimaan siihen nähden miten sen oli tarkoitus toimia

tässä kuitenkin liikutaan vakuutuskentän sisällä ja työeläkejärjestelmässä

siltä se alun perin näyttikin ja se olikin kilpailutuksen tulos mutta minulle on kyllä juridisen asiantuntemuksen kautta selvitetty että kelan ei olisi näitä asioita tällä lailla tarvinnut kilpailuttaa

sen takia sanon näin tästä ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta kuntoutuksesta että jos teitä nyt edustajat ihan rehellisesti kiinnostaa tämän asian eteenpäin vieminen eikä pelkästään poliittisesti niin ottakaa itse nyt selvää mitä se tarkoittaa koska se ei tarkoita sitä esimerkiksi että kuntatyönantaja voi siirtää mihin tahansa toisiin töihin viikon koulutuksella ihan eri palkalla ja muuta vastaavaa

minä en suinkaan väitä että se johtuu pelkästään koulukiusaamisesta mutta ne ovat saman lastenpsykiatrisen ja sosiaalisen ongelmatiikan sisällä olevia asioita

siinä olisi voinut käyttää niin sanottua neuvottelumenettelyä ja silloin kela olisi itse voinut harkita miten tämä asia hoidetaan

nämä ongelmat kasvavat ja siihenhän meidän täytyisi tässä salissa ja valiokuntien työssä hakea perussyytä koska vain sen perussyyn löytämällä tässä asiassa päästään eteenpäin

tässä on syytetty eun hankintalainsäädäntöä ja se ei myöskään pidä paikkaansa koska eussa on hankintalainsäädäntödirektiivi olemassa mutta käytännön lainsäädäntö tehdään kansallisesti

siihen järjestelmään pääsee mukaan vain työeläkelaitosten kautta jolloin sieltä tulevat kuntoutusmäärärahat sieltä tulevat tietyt ohjelmat siellä on tietty henkilökohtainen toimintakykyarvio

jos siinä taas on puutteita ollut esimerkiksi näiden reumapotilaiden lähetteiden suhteen se olisi pitänyt täällä eduskunnassa huomata lainsäädännössä ja muuttaa sen mukaisesti

kun tämä sitten johdetaan jopa jokelaan tai kauhajokeen asti niin ne ovat äärimmäisiä esimerkkejä aivan toisessa päässä

sitä vaan mietin tämän diagnoosin teon yhteydessä että potilas on oppilas on kyllä aika rankassa paikassa kun tässä sitten sanotaan että oppilaalle annetaan ohjeita siitä miten hänen tulee menetellä kun koulussa kiusataan niin oppilas on kyllä aika rankassa paikassa

siitä minä olen ihan olevinani täysin varma

siinä täytyy ottaa huomioon palomiesten henkilökohtainen toimintakyky työkyky jäljellä olevan elämän pituus ennen tätä nykyistä eläkeikää asuinpaikka perheolot toiminta toimintakyky pärjääminen kaikki sosiaaliset olosuhteet

toinen on jo tuhoutunut ja toinenkin on tuhoutumassa ja huhuja kulkee myös muutamista muista sinänsä aivan korkeatasoisista laitoksista että miten niille mahdollisesti käy

ne kaikki tehdään tämän ammatillisen kuntoutuksen ammatillisen koulutuksen yhteydessä

onko tässä nyt niin että kolmannen sektorin tiettyjä osia puhdistetaan jotta asioissa palataan tavallaan niin kuin yleisen terveydenhuoltojärjestelmän piiriin

sinä aikanahan tässä talossa tehtiin sukupuolisesta häirinnästä lainsäädäntöä ei se varsinaista lainsäädäntöä ollut mutta ohjeita tähän taloon jossa kaikkiin poliittisiin ryhmiin nimettiin vastuuhenkilöt kerrottiin ihan tarkkaan miten tässä asiassa pitää edetä

sinänsä ihan viisas ajatus mutta jos se tehdään näin äkillisesti niin kuin reumasäätiön sairaalan yhteydessä niin potilaat jotka ovat kaikista tärkein kohderyhmä ja jotka kärsivät myöskin kaikista eniten niin se ei kyllä sivistysvaltioon sovi ollenkaan

onneksi sen jälkeen häirintätapauksia ei ole ollut yhtäkään tietääkseni mutta lehdistä saa silti välillä lukea että on mukamas jotain ollut

no tämä on mennyttä aikaa mutta minä toivoisin että siitä voitaisiin jotain lukea teidän tarkastuskertomuslausunnossanne sitten kun se tulee takaisin tänne täysistuntoon

siis edes täällä meidän kansanedustajien keskuudessa ei oikeastaan osata käsitellä tätä asiaa ihan niin kuin ohjeiden mukaan pitäisi käsitellä

tässä kaikessa neuvottelussa tarvitaan myös ammattijärjestöjä mukaan

toinen asia on sitten vaikeavammaisia koskeva taksiliikenteeseen kuuluva asia joka on myöskin nyt kelan kautta listoilla

minä haluaisin kiinnittää huomiota tässä siihen miten ikääntyneisiin eläkkeellä oleviin ihmisiin suhtaudutaan tässä raportissa ja vähän muissakin raporteissa

sitä vielä itse asiassa haluaisin tähän loppuun sanoa että tämän kaiken takana täytyy olla joku meidän suomalaisessa kulttuurissa nyt mukana oleva seikka

se ei koske tätä toimintakertomusta mutta se kertoo miten näitä asioita erilaisten kohderyhmien keskuudessa hoidetaan

yleensä näkökantahan on niin että katsotaan että he ovat menoerä ovat eräänlainen kiusallinen ongelma ja luetellaan sinänsä totta olevia asioita jotka ovat kuitenkin kaikki negatiivisia

en muuten tätä ymmärrä

mielelläni liittäisin tähän keskusteluun kaiken sen mitä professorit keltikangas järvinen ja toisaalta professori lea pulkkinen ovat yhdessä ja erikseen puhuneet eri puolilla

se kulkee niin että taksa asetukseen lisättäisiin nimenomainen maininta siitä että liikuntavammainen ihminen ja etenkin vaikeavammainen ihminen voitaisiin taksinkuljettajan toimesta saattaa myös portaissa kotiovelle

minä rohkenen olla tästä kyllä täysin toista mieltä ja vetoan tässä siihen että jatkossa näitä asioita käsiteltäisiin myös kansantalouden kannalta positiivisesti

onko niin että nämä kaksi aivan kansainvälisestikin tunnettua professoria tuottavat tietoa joka on kiusallista joka mieluummin vähän vaiennetaan

on ihan selvä nimittäin että ne ihmiset jotka nyt lähtevät suomessa eläkkeelle ovat terveempiä kuin aikaisemmat ikäluokat

ei tästä ole kuin pari viikkoa kun keltikangas järvinen viimeksi oli julkisuudessa ja siitä minusta olisi aivan toisella lailla pitänyt meidän valtiokoneiston kiinnostua ja lähteä tähän laajaan keskusteluun mukaan